mutta halusin puheessa myös korostaa sitä että kristillisdemokraatit eri yhteyksissä tämän hallituksen taipaleella ovat juuri tätä hyvän hoidon vaihtoehtojen kokonaisuutta halunneet pitää yllä ja mielestäni varsin ansiokkaasti olemme tässä työssä onnistuneet siis lapsilisät kotihoidon tuki hyvät päiväkerhot lapsiperheiden kokonaishyvinvointi tässä tietysti hyvin tärkeänä seikkana hyvä kunnallinen päivähoito

hallitus tukee vapaata kansalaistoimintaa ja sivistystyötä ja todetaan että kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä vapaaehtois ja vertaistuen auttamistyön ja erityispalvelujen tuottajina vahvistetaan

mielestäni tämä kokonaisuus on juuri tärkeä säilyttää ja tässä suhteessa hallituksen toiminta on ollut aivan hyvä

tärkeää on taata kolmannen sektorin toimintaedellytykset kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden ja ryhmien elämänmahdollisuuksien tukijana

liikunnan osalta todetaan että edistetään matalan kynnyksen seuratoiminnan kehittämistä ja toimenpiteitä joilla seura ja kansalaistoimintaa voidaan entistä paremmin paikallisesti tukea

varmistaisin onko tullilla nyt toimintaedellytykset tähän niin että tämä määräraha pian saadaan käyttöön ja voidaan tarvittavaa teknistä ja muuta tietoa käyttää sitten ja saada hanke eteenpäin ja siinä mielessä myöskin tuottamaanne tulot

samoin todetaan että raha automaattiyhdistyksen avustukset sosiaali ja terveysjärjestöille kohdennetaan kansalaisten omaehtoista selviytymistä ja hyvinvointia edistäviin kohteisiin

kaikki nämä ovat merkittäviä linjauksia aikana jona emme todellakaan voi ajatella niin että valtio tai kunnat huolehtisivat kaikista käytännön asioistamme

kansalaisia kannustetaan vastuulliseen terveyskäyttäytymiseen hyödyntämällä muun muassa terveyden edistämisen politiikkaohjelman tuottamia hyviä käytäntöjä

samoin todetaan se mikä täällä on kertaalleen jo mainittu että hallitus suhtautuu vakavasti kansalaisten euroopan unionin toiminnasta esittämään kritiikkiin ja pitää kansalaisyhteiskunnan laaja alaista osallistumista eurooppa asioiden käsittelyyn sekä niistä tiedottamista tärkeänä

itse asiassa koko hallintohan on kansalaisia varten

arvoisa puhemies

perheen ja työn yhteensovittamista parannetaan päivähoito säilyy subjektiivisena oikeutena päivähoitoa syrjäytymistä ennalta ehkäisevänä palveluna kehitetään ja niin edelleen

perhe työ ja kohtuullinen sosiaaliturva ovat merkittäviä yhteiskunnallisia kysymyksiä

velkaantuminen on kansakunnan koetinkivi

ellemme tulevien vuosien aikana saa kansallista ja valtiomme velkaantumista tiukkaan kuriin ei tulevilla hallitusneuvottelijoilla ole meistä paljonkaan hyvää sanottavaa

tämäkin näköala on syytä pitää mielessä

tällä kertaa innostusta tarvitsevat erityisesti ne yrittäjät jotka ovat luomassa työpaikkoja ja varsinkin uusia työpaikkoja

eräs merkittävä tutkijahavainto oli se että syrjäytymispolun kulkeneen kansalaisen taloudellinen elämänmittainen vaikutus valtioon on lukuna kaksinkertainen verrattuna normaalin työpolun kulkeneeseen kansalaiseen

pahoinvoinnin vähentämisessä ja pahoinvoinnin vähentämisen edistämisessä päätehtävä usein jää kuitenkin sille ja niille jotka ovat lähinnä ihmistä ensisijaisesti yhteiskunnan perusyksikölle perheelle

keskeinen päätös on myös se että valtio lupaa kompensoida yhteisöveron prosenttimuutoksen aiheuttamat menetykset muille veronsaajille eli tässä tapauksessa kunnille ja seurakunnille

samalla joudumme myös kysymään miten herätämme tähän vaatimaani hyvinvointiprojektiin myös koko kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan

pidämme hyvin tärkeänä sitä että poliisin ja rajavartiolaitoksen toimille osoitetaan budjetissa ja budjettisuunnitelmassa kehyssuunnitelmassa lisää määrärahoja

onkin tärkeää että esimerkiksi kehityspoliittisen toimikuntamme aktiivisesti markkinoiman mallin mukaan kuitenkin uudestaan saatiin vahvistettu lupaus siitä että päästökauppatuloista saatavat tulot osoitetaan kehitysyhteistyöhön ja ilmastomuutoksen torjumiseen

kannattaa silti muistaa että vielä kannattavampaa kansantaloudelle olisi että näiden aineiden alkoholin ja tupakan käytön vähentäminen ja väheneminen olisivat kansantaloudellisesti edullisin ratkaisu

on tietenkin verot kannettava ja laiton tuonti estettävä mutta kannattaa muistaa se että kaikkein paras lahja kansantaloudelle olisi aidosti käytön väheneminen

nyt varmaankin on olemassa ihan jo jokseenkin lopullisia lukuja siitä miten johtotason tehtävissä ja miten kenttätason tehtävissä nämä luvut kehittyvät ja kysyisinkin ministeriltä miten nyt on pystytty hoitamaan tämä lupaus joka on annettu jo kaksi vuotta sitten että johtotasoa kevennetään ja kenttäorganisaatiota pidetään niin vahvana kuin mahdollista

miten tämä näkyy luvuissa

yhteinen huolemme on asuntojen kalleus pääkaupunkiseudulla

markkinathan ovat meidän ongelmamme

valtavat korjaustarpeet meillä on olemassa mutta nimenomaan valtio voisi olla kuntia ja tekijöitä korjausneuvonnan puolella auttamassa

grahn laasoselta kysyin ihan taisivat olla tämän päivän uutisissa nämä arseenikysymykset mereen laitettujen aseitten kohdalla

he toivoivat siellä radiouutisten mukaan ehkä noin miljoonan euron määrärahaa että voisivat tutkia

yhdyn edustaja korhosen huoleen siinä että järjestelmä tarvitsee ennakoitavuutta ja tehokkuutta

mutta asuntoministeri voitaisiinko rakentamisen kustannuksia keventää siinä että esteellisyysmääräykset eivät ihan kaikissa kerroksissa olisi samat

tästähän me olemme jaostossakin kysyneet

haluaisin vielä ympäristöministerille esittää uudestaan kysymyksen tästä arseeniasiasta jossa siis ansiokas suomalaisen tutkijaryhmä on saanut palkinnonkin ja nyt haluaisi tutkia näiden sotalaivojen jäänteitä

on hyvä että yksityisen sektorin rooli hyväksytään ihan täysillä kehitysyhteistyössä ja pyytäisinkin ministeriä mielellään vähän avaamaan mitkä voisivat olla ne keinot joilla yritykset voisivat oikeasti tuoda lisäarvoa kehitysyhteistyöhön ei vain niin että mennään tekemään liiketoimintaa josta saa luonnollista liikevoittoa vaan löytäisimmekö jonkun mekanismin jolla yritykset ja suomalaiset osaajat voisivat antaa sen ikään kuin odakelpoisen elementin myöskin tähän kehitysyhteistyöpuolelle

olemmeko me siinä ajan tasalla

sitten toinen ehkä meitä koskeva emme toivo sitä mutta jos ajattelemme että tulevaisuudessa on erilaisia rauhattomuuksia kuin menneisyydessä kyberturvallisuus

missä vaiheessa on suomen kyberstrategia missä määrin puolustusministeriö on pystynyt sitä käytännössä edistämään ja miten hallinnonalojen yhteistyö tässä sujuu

näinhän saattaa olla mutta silti voi hyvällä mielellä panna merkille monia kehittämiskohteita joissa asioita viedään eteenpäin muun muassa tämä turvapaikanhakijoiden käsittelyn nopeutus

haluaisinkin tässä ministereiltä kysyä onko tähän nyt sitten varauduttu myöskin toimihenkilörakenteessa ja onko tähän nopeutukseen sitten käytännön mahdollisuuksia

joskushan täytyisi olla että me ihmiset huolehtisimme lapsistamme ja turvallisuudesta monella tavalla

kysyisinkin nyt näistä resurssien suuntaamisista onko riittävä valmius siihen että hallinnosta voitaisiin siihen kenttätyöhön jota sitten paljon toivotaan kuitenkin saada lisää resursseja

paljon rahaa ja työvoimaa kuluu meidän ongelmiemme hoitamiseen ja jatkossa todennäköisesti enemmän tästä yhdestä lääkeasiasta joka myöskin on iso kustannus tietysti meille niin että varmaan tämä lääkkeitten käytön kohdentuminen entistä paremmin mihin tässä edustaja erkki virtanen viittasi olisi toivottavaa ja varmaan myöskin niin että ne meistä jotka vähän käytämme ehkä me emme juuri niitä korvauksia niinkään paljon tarvitse

huoltosuhteemme muuttuu

ennalta ehkäisevästä työstä

liikunta on täällä mietinnössä mainittu erikseen terveelliset elintottumukset päihteetön elämäntapa työssäjaksamisesta huolehtiminen innostaminen ja tukeminen työssä olevien kohdalla alkoholin ja päihteiden käytön sanoisinko toivottavasti vaikkapa puolittaminen sillä olisi jo hyvin suuri kansantaloudellinenkin merkitys

luulen että tämä ennaltaehkäisy jos nyt vain suinkin siihen vielä pystyisimme panostamaan olisi kuitenkin tässä tilanteessa erittäin tärkeä sillä kustannuksia haasteita on todella paljon tällä sektorilla